minä toivon että ministeri holmlund suhtautuu rakentavan myönteisesti ministeri väyrysen esitykseen siviilikriisinhallintaan mahdollisesti vapautuvien voimavarojen lisäämiseksi tätä kautta mitä väyrynen eilen täällä esitti

ampuma aseen hallussapitoluvan saaminen edellyttää säädellyn ikävaatimuksen lisäksi että henkilö on terveydentilansa henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja käyttäytymisensä perusteella sopiva pitämään hallussaan ampuma asetta

tarvitaan yli hallinnonalarajojen tarkastelua ja vanhoista reviiriajatteluista ulospääsyä

silloin sdp heilutti tahtipuikkoa alimpia eläkkeitä leikattiin lapsilisiä leikattiin jopa kuntien valtionosuuksia leikattiin

nämä esitykset mitä teillä on siellä ohjelmassa ovat hyviä ja varmasti porukalla eteenpäinvietäviä mutta tämä teidän budjettinne pohja on sillä tavalla heikolla pohjalla se on suolla vähän

valiokunta korostaa ettei säädettävällä lailla ole tarkoitus perusteettomasti tai epäasiallisella tavalla puuttua tai rajoittaa esimerkiksi suomessa laajalti harjoitettua metsästystä tai ampumaurheilua ja ampumaharrastusta

sen sijaan vanhasen hallitus toimii aivan toisella tavalla

sosiaaliturvaa vahvistetaan kuntien rahoitusta vahvistetaan panostetaan vientiin yritystoimintaan rakentamiseen ja kuntien valtionosuuksiin

oli hyvä että hallitus lisäsi budjetin täydennyksessä määrärahat jotka sieltä puuttuivat ja vie eteenpäin tätä parlamentaarisen työryhmän hyvää työtä

tässä poliisihallinnolla on tärkeä rooli ja pitää tarvittaessa katsoa niitä lainsäädännöllisiä muutoksiakin mitä tarvitaan jotta ne yhteispalvelupisteet voisivat toimia mahdollisimman hyvin jokaisessa kunnassa

tämähän olisi merkinnyt pohjoisesta etelään väen siirtämistä kun hallituksen tavoitteen pitää olla toisinpäin ja turvata näitten syrjäisten alueittenkin elinvoima

täällä on ollut hyvin laaja yhteinen näkemys maakuntien lentoliikenteen turvaamisesta ja on annettu myös tuki tälle finavian pääomittamiselle mutta aivan aiheesta on tätä marssijärjestystä kritisoitu

muun muassa edustaja kurvinen käytti täällä erittäin hyvän puheenvuoron jossa tämä kysymys nousi esiin että ensin olisi pitänyt tämä lentoliikennestrategia hyväksyä ja linjata ja sen jälkeen olisi pitänyt katsoa minkälaisia valtion budjetin kautta tulevia panostuksia tarvitaan jotta meillä riittävän kattava lentoliikenneverkosto suomessa pystytään turvaamaan

tämä talouden tilanne on nyt niin haasteellinen ja vaikeakin että jos me emme pysty tehostamaan toimintoja ja toisaalta karsimaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita niin emme millään pysty tätä kestävyysvajetta umpeen kuromaan

mutta kun asia on viime kädessä kuitenkin eduskunnan käsissä valiokuntien käsissä niin toivon että nyt liikenne ja viestintävaliokunta kun täällä on puheenjohtajakin paikalla ottaisi jämäkän kannan tähän asiaan ja edellyttäisi että koko suomen lentoliikenneverkosto turvataan ja haetaan keinot miten se pystytään jatkossa toteuttamaan

sen takia rohkaisen ja kannustan ministeriä ja koko hallitustakin pysymään siinä lupauksessa karsia kuntien velvoitteita tehtäviä noin miljardilla eurolla vuodessa koska se on avainasia siihen että kuntatalouden kriisiytymistä pystytään välttämään näitten valtionosuusleikkausten ja tämän matalan talouden kasvun tai nollakasvun aikana

harrastuneisuuden osoittaminen

valiokunta poisti ampumaseuran pakkojäsenyyden perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti

velvoitteitten ja ohjauksen vähentämiseen tähtäävät kokeilut ovat tervetulleita ja minäkin suhtaudun tähän lakiesitykseen lähtökohtaisesti positiivisesti mutta kannustaen sitä että pitää löytää myöskin tehokkaimpia toimintamalleja ja pitää myöskin niitä kokeilujen tuloksia saattaa nopeasti lainsäädännön uudistukseksi

vaikka täällä ministeri niinistö ja erityisesti edustaja heinonen maalasivat niin myönteiseen sävyyn tätä luontoarvopykälää niin kyllä tuolla elinkeinon puolella on aikamoinen huoli siitä että johtaa kuten mää ainakin epäily siitä johtaako tämä tietynlaiseen virkamiesmielivaltaan silloin jos yksittäinen virkamies voi omien silmälasiensa läpi katsoessaan tehdä arvioita jotka voivat johtaa siihen että järkeviä elinkeinohankkeita tässä tapauksessa turvetuotantoalueita ei saada tuotantoon ja käyttöön

muutenhan nämä eivät tuota sitä tulosta mitä näillä haetaan mutta perusvire tämä laki se osaa tai tämän lakiesityksen osalta on ilman muuta myönteinen

kahden vuoden aikana aikarajaan lasketaan vähentävänä tekijänä myös puolet asevelvollisuusajasta ja naisten vapaaehtoisesta palvelusajasta

arvoisa puhemies

mielestäni sitran toiminta on viime vuosien aikana kehittynyt myönteiseen suuntaan

on pyritty erilaisten määräaikaisten ohjelmien avulla hahmottamaan suomen tulevan menestyksen kannalta tärkeitä toimialoja taikka kohdemaita

nythän on tämän hallituksen aikana käynyt niin että kivihiiltä lisätään ja turvetta ajetaan alas ja se on täysin kansallisten etujen vastaista

ottaisin huomioon sellaisessa taloudellisessa tilanteessa tulevaisuudessa että me emme voi jättää toteuttamatta kaikkia toteuttamiskelpoisia hankkeita jotka eivät tarvitse yhteiskunnan tukea ja tässä mielessä kyllä seuraavien eduskuntavaalien yhteydessä puolueet joutuvat vakavasti arvioimaan toteutetaanko yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkevät pohjoisen vesivoimahankkeet

nyt pidän erittäin tärkeänä että sitra on käynnistänyt tämän kuntaohjelman kuntasektorin palvelutuotannon kustannusvertailut ja hyvien käytäntöjen hakemisen myöskin yksittäisten kuntien kanssa

tämähän on tärkeää me kaikki tiedostamme sen haasteen mikä on ikääntyvän väestön ja toisaalta rajallisten resurssien osalta

tennilä te puhutte paljon lappilaisten työstä ja toimeentulosta ja se on hyvä asia mutta samalla te vastustatte kahta konkreettista ja merkittävää hanketta jotka tuovat työtä

me tarvitsemme kuntakentälle parhaimpia toimintamalleja joilla pystymme vastaamaan siihen kustannuskehitykseen mikä on väistämätön

ampuma asekouluttajajärjestelmä luodaan todistustenantoa varten ei seurantaa ja valvontaa varten vaan todistuksen antamista varten siitä että aktiivinen harrastaminen on dokumentoitu

sekä ydinvoimahanke pohjois suomeen että vesivoimahanke

tämä ohjelma on tärkeä mutta tärkeitä ovat myös kaikki ne muut määräaikaiset toiminnot joilla tähdätään kunkin toimialan kehittämiseen ja uusien innovaatioitten hakemiseen ja kaupallistamiseen

te olette täällä hiostamassa hallitusta siitä että pitää tulla työllisyysrahaa sinne ja tänne mutta te olette jarruttamassa ja estämässä niitä hankkeita jotka voidaan toteuttaa ilman valtion euronkaan tukea

eli tässä mielessä voi sanoa hyvin myönteisen arvion sitran toiminnasta

teidän pitäisi nyt kääntää vihdoin takkinne ja ryhtyä puhumaan aidosti koko pohjois suomen ja koko suomen kannalta niitten hankkeitten edistämiseksi jotka eivät tarvitse veronmaksajien piikkiä

talousvaliokunnassa on aiemmin kiinnitetty huomiota valtion eri organisaatioitten työnjakoon ja varmasti tämä tulee olemaan jatkossakin tarkastelussa

tällä tarkoitan sitraa tekesiä suomen akatemiaa ja vtttä

uskon että jokaiselle näistä organisaatioista löytyy sopiva työnjako

niin kuin sanoin meillä kaikilla on yhteinen näkemys siitä että pitää antaa eduskunnasta ja hallituksesta viestiä että harmaata taloutta ei hyväksytä ja tehdä kaikki toimenpiteet siihen

siitä varmasti me olemme kaikki samaa mieltä ja kaikki hyvät esitykset mitä tulee myös oppositiolta varmasti ministeriö ottaa huomioon ja toimeenpantavaksi

tässä iltapäivän kuluessa näyttää tulevan jokaiselta hallituspuolueelta omaa tulkintaa ja tuo edustaja kalliorinteen tulkintahan oli hyvin mieluisa jos se vain tulee myös lakiin että kuntayhtymät ovat mahdollisia ja voidaan esimerkiksi oulun eteläiseen sote yhtymä perustaa

jatkossa lääkäreillä on velvollisuus ja muulla terveydenhuollon henkilöstöllä oikeus perustellusta syystä salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ilmoitus henkilöstä joka saattaa olla sopimaton pitämään hallussaan ampuma asetta aseen osaa patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia

ei siihen usko kukaan

tämä oli hyvä uutinen ja tulemme seuraamaan tuleeko näin käymään

mutta keskustan ja hallituksen linjaero on siinä että meillä lähtökohta on kuntien välinen yhteistyö ja hallituksen linja on päätösvallan keskittäminen maakuntakeskuksiin

meillähän ajokorttien osalta eduskunta aikanaan lisäsi samalla tavalla tämän velvoitteen ja nyt hallintovaliokunta katsoi että on syytä että myös ampuma aseitten osalta on saman tyyppinen käytäntö

siinä se pihvi on

täällä ei ole vielä puhuttu tästä substanssista mitään esimerkiksi siitä että hallitus haluaa siirtää keskussairaalat maakuntakeskusten omistukseen

mutta erityisesti korostamme ja edellytämme että sosiaali ja terveysministeriö ja sisäministeriö yhdessä valmistelevat asetuksen jossa on tarkempi ilmoitusvelvollisuuden kynnys

olisi ollut paljon järkevämpää säilyttää nämä sairaanhoitopiirit ja koota niiden yhteyteen tämä maakuntapohjainen terveydenhuollon kokonaisuus jossa olisi ollut perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

mielestäni riittäisi että tämä testi olisi lähinnä ensimmäisen aseluvan yhteydessä ja tätä pitää tarkemmin asetuksella pohtia

katsoimme että jos on syytä epäillä rikosta nykyisenkin rikoslain pohjalta poliisilla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä toimiin aseluvan peruuttamiseksi ja aseiden haltuun ottamiseksi

valiokunta pitää myönteisenä että ensi vuodesta alkaen hallinnonalan toiminnan rahoitus ei enää ole suoraan riippuvainen markkinoiden mukaan muuttuvasta viisumikysynnästä

emme halunneet jättää tätä kiistanalaista pykälää tähän lainsäädäntöön

tältä osin reserviläisyhdistykset voivat hakeutua ampumayhdistyksiin kuten tähänkin saakka ja ne rinnastetaan yksityiskohtaisissa perusteluissa ampumayhdistyksiin

se merkitsee monentyyppisiä säästöjä muun muassa matkustus kiinteistö ja tietohallinnossa ja sanottakoon että ensi vuonna ei edustustoissa järjestetä myöskään itsenäisyysjuhlavastaanottoja

esimerkiksi hirvikannan säätely vähentää liikenneonnettomuuksia säästää yhteiskunnan voimavaroja monin tavoin ennaltaehkäisee liikennekuolemia ja vammautumia

keskustalaisen liikenneministerin johdolla suomen liikennepolitiikkaa on linjattu hyvin onnistuneella tavalla varsin tiukoista budjettikehyksistä huolimatta

kun rahatilanne on niukkeneva niin pitää keskittyä taloudellisen ja poliittisen merkityksen kannalta keskeisimpiin alueisiin ja maihin

ministeri vehviläisen johdolla on käynnistetty lukuisia uudistuksia ja hankkeita joilla pyritään ratkaisemaan pitkälle tulevaisuuteen meidän liikenne ja logistiikkapolitiikkamme

valiokunta toteaa myös että lähetystöillä on erittäin tärkeä merkitys kaupallisen toiminnan edistämisessä ja erityisesti pidämme tärkeänä team finland kokonaisuuden edelleenkehittämistä

liikennepoliittisen selonteon linjaukset sisältävät pitkälle tulevaisuuteen keskeiset painotukset siitä miten suomen pitää hoitaa tätä kansallisesti tärkeää liikennepolitiikkaa

esimerkiksi selvitysmies pasi holmin työ jossa kartoitetaan uusia rahoitusmahdollisuuksia liikenneinvestointien toteuttamiseen on tärkeä hanke

nyt pitäisi katse kiinnittää niihin toimenpiteisiin joilla talouskasvua pystyttäisiin vahvistamaan koska kaikki me haluamme huolehtia sosiaaliturvasta ja palveluista

samoin oli selvitysmies olli riikosen hanke jossa selvitettiin joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia mukaan luettuna haja asutusalueen joukkoliikenteen kehittäminen

eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä että ampuma aserekisterin uudistaminen toteutetaan kiireellisenä niin nopeasti kuin se on teknisesti käytännössä mahdollista suorittaa ja että uudistamistyöhön varataan sen edellyttämä riittävä rahoitus

mutta tässä mielessä on täysin käsittämätöntä että vasemmistoliitto on lähtenyt näin voimallisesti vastustamaan tätä työtä suomeen tuovaa hanketta

puhemies

lopuksi haluan todeta sen että on vielä syytä todeta että näissä asetuksen valmisteluissa pitää harjoittaa erittäin tiivistä yhteistyötä harrastajajärjestöjen kanssa jotta pystytään aikaansaamaan myöskin käytännön tasolla mahdollisimman hyvä lopputulos

on haluttu huolehtia siitä että liikenneverkon kunto ei muodostuisi pullonkaulaksi teollisuuden puuhuollon turvaamiseksi ja tähän on kohdennettu merkittäviä panostuksia

tämä linja mitä te nyt edustatte on todellakin pohjoisen suomen vasemmistolaisille kannattajille kylmä suihku

samoin hallituksen päätös kaivannaisteollisuuden infran rahoittamisesta ja rakentamisesta vastaa myöskin tulevaisuuden haasteisiin kun mietitään millä tavalla suomi voi talouden notkahduksesta selviytyä ja miten pystymme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä turvaamaan

valiokunta kiinnitti hyvin voimakkaasti huomiota kasvaviin siirtomäärärahoihin

tämä kohtuullinen sähkön hinta se on puheissa mutta teoissa ei

arvoisa puhemies